hallitus tulee kahdessa eri paketissa helpottamaan ylivelkaantuneiden tilannetta merkittävästi

nämä kaikki asiathan on niin kuin varmaan tiedätte hallituksessa päätetty samassa iltakoulussa kahdessa iltakoulussa aikoinaan sekä muun muassa konnunsuon sulkeminen että tämän uuden rangaistusmuodon käyttöönotto

asiaahan käsitellään myös eu tasolla ja valtiovarainministerien kokouksessa ja varsinkin pääjohtaja liikanen puhui osittain ehkä jälkiviisaastikin joka tapauksessa erittäin viisaasti

siinä yhteydessä ja sen rinnalla ja näin on siis hallituksessa yhdessä sovittu oikeusministeriö tuo esityksen ei vain ryöstön valmistelusta vaan samassa yhteydessä arvioidaan tarvitaanko myös muiden vakavien väkivaltarikosten valmistelun kriminalisointia

tämä kysymys on loppuunkäsitelty mutta kyselytunti on päättynyt

siihen rakentamiseen liittyy se että vastaisuudessa hallituksen esityksistä jo voimme lukea että kun niin keskeinen asia kuin sopeutusohjelma puuttuu ja sen tilalla onkin uusi ohjelma jossa ei ole automaattisesti muun muassa imfää mukana niin silloin se pitää kertoa heti

sen lisäksi meillä on tällä hetkellä käynnissä työryhmän ehdotus siitä pitäisikö jo esitutkintavaiheessa salassapitorikoksia voida tutkia samalla tavalla kuin niitä saadaan tutkia tuomioistuinvaiheessa eli lähdesuojan murto tältä osin

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

varmuuden vuoksi kehyskautta varten valmistauduttaessa joka ikisen laitoksen tulevat remontit ja niistä syntyvä vuokrannousupaine kartoitetaan ja sitten kun tiedetään että henkilöstöä meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa vähentää tätä verrataan siihen tietoon miten meidän kehyksemme ylipäätänsä kestävät

siihen järjestelmään tulee hälytys huomattavasti varhaisemmassa vaiheessa kuin nykyään jos näyttää siltä että prosessit pitkittyvät liikaa